olisinkin toivonut että pankkivaltuuston kertomuksessa mutta etenkin valiokunnan mietinnössä olisi arvioitu euroopan keskuspankin toimintaa perusteellisemmin

ei esimerkiksi nuorten metsästysharrastajien kaksinkertainen lupakierros ihan vähäpätöinen asia ole

ja sitten asetetut määräajat eivät vastanneet asianmukaisen valmistelun ja perehtymisen edellyttämiä määräaikoja

arvoisa puhemies

tiedon luovuttaja asettaa rajat tiedon käytölle luovuttamiselle ja tietoon pääsemiselle joista ei voi poiketa ilman luovuttajan suostumusta

siirtolupajärjestelmän tarkoituksena on valvoa sekä kuljetuksen turvallisuutta että tavaran päätymistä vastaanottajavaltion hyväksymälle vastaanottajalle

itsellä on semmoinen kuva että osan näistä henkilöistä jotka noita tehtäviä hoitavat asema on aika lailla epäselvä ja he käyttävät osin semmoista valtaa mitä heidän ei kuuluisi käyttää

ministeri niinistö te annoitte ihan muutama päivä sitten asettamispäätöksen sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelusta ja siinähän kulkee rinnan sitten tämä siviilitiedustelu siihen liittyvä lainsäädäntö

kreikan tilanne kärjistyy espanjan korkotaso on jo kriisirajalla ja italian pankkien luottoluokituksia alennettiin roimasti

jos vanhempi ei metsästä niin nuori saa kyllä käyttää asetta mutta ei omistaa sitä ja vanhempi saa omistaa mutta ei käyttää sitä

pidättekö te oikeana että kreikan kriisistä suomalaiset joutuvat maksamaan myös tällä tapaa

puolustusministeri stefan wallin on muissakin yhteyksissä menetellyt epäasiallisesti salaamalla useaan otteeseen hallinnonalansa tietoja ja puhunut totuudenvastaisesti

siten tällä esityksellä on yhtymäkohtia perustuslaissa kansalaisille turvattuun oikeuteen saada tietoa viranomaisten julkisesta asiakirjasta sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusselvitysten ja tarkastusten yhteydessä perustuslain henkilötietojen suojaan

kummassa tapauksessa se vastaanottaja ja loppukäyttäjä ovat tiedossa siinä kun joku ottaa vastaan sen pienoiskiväärin vai siinäkö tapauksessa kun suomesta viedään esimerkiksi tarkkuuskivääreitä hyvin levottomiin lähi tai kaukoidän maihin

kun edustaja brax kertoi kuntoutuksesta ja siitä miten sitä oli tässä mietinnössä arvioitu niin minusta olisi ollut siinä yhteydessä paikallaan arvioida myös sitä kuinka paljon työ ja elinkeinoministeriön asianomaiselta momentilta jää joka vuosi käyttämättä määrärahoja

minä hyväksyisin sen jos työnantajille annettaisiin tällaista tukea sillä perusteella että he maksaisivat parempaa palkkaa ja pystyisivät siihen mutta jos palkan ja tuen myöntämisen peruste on se että palkka on riittävän pieni niin jotain on pahasti pielessä

siinä ei todellakaan ole otettu huomioon niitä työmarkkinapoliittisia vaikutuksia sitä kuinka paljon pimeästä työstä tulisi veronalaiseksi silloin kun ei pitäisi aina miettiä joka ikisen pienen työpaikan kohdalla sitä mitä siitä rapataan

arvoisa puhemies

se tarkoittaa reilumpaa korotusta ylläpitokorvaukseen ja korotettuun ylläpitokorvaukseen

nämähän nyt liittyvät toisiinsa ainakin siltä osin että ainakin tietoliikennetiedustelulla on yhtymäkohtia hyvinkin vahvasti sekä sotilaalliseen että siviilipuoleen

siinä on kyllä oleellinen kysymys se tapahtuuko tämä järjestöjen ehdoilla omaehtoisesti vai onko niin että julkinen sektori siirtää omaa tehtäväänsä yhdistysten kolmannen sektorin puolelle

sodan jälkeen vasemmiston ja keskustan yhteisin voimin perustettiin vahvoja valtiollisia toimijoita teollisuuteen ja energiasektorille ja nyt kuitenkin vasemmistopuolueet hallituksessa ovat hyväksymässä että kaikkein tuottavinta strategista omaisuutta pistetään lihoiksi

kun tuossa lausumaesityksessä viitataan siihen että asioita on salattu pidemmän aikaa niin valitettavasti siitä salailusta on näyttänyt tulleen tämän hallituksen toimintakulttuuri

tähän rysäykseen viittaa myös talousvaliokunnan mietintöön otettu osio jossa lainataan talousoppineita joiden mukaan talouskriisit ovat vapaan markkinatalouden välttämättömiä lieveilmiöitä ja niiden esiintyminen on joidenkin tutkijoitten mukaan jopa optimaalista

oikeuskansleri teki tästä asiasta päätöksen kiitettävän ripeästi ja päätöksessään hän sitten toteaa ratkaisussa että kuulemisen aitous edellyttää ensinnäkin oikeaa ajoitusta kuuleminen on toteutettava riittävän varhaisessa valmisteluvaiheessa jossa kuuleminen voi vielä tehokkaasti vaikuttaa valmisteltavan asian sisältöön mutta toisaalta vasta sitten kun kuultavilla on käytettävissään riittävät tiedot kantojensa muodostamiseksi

tässä asettamispäätöksessä mainitaan erityisesti perus ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja myöskin se että valmisteltavien säännösten perustuslainmukaisuutta tarkastellaan huolellisesti

asko seljavaaran esittämässä laskelmassa ei ole huomioitu millään lailla ja kaiken kaikkiaan jos ajatellaan mikä se pienituloisten työttömyysturvalla elävien tilanne on joka ikinen työpätkä on tärkeä sen vuoksi että he pysyvät ylipäätään työmarkkinoitten käytettävissä pääsevät edes lyhyeksi aikaa näyttämään osaamistaan työnantajille

arvoisa puhemies

ei ole kyse yksin kreikka vakuussopimuksen salaamisesta missä rkp ei ole millään lailla nostanut profiiliaan sen puolesta että suomen kansanedustajilla tulee olla oikeus tutustua asiakirjoihin omalla äidinkielellään en ole kuullut yhtään sellaista vaatimusta

onko todella niin että hallintovaliokunnan muut jäsenet eivät ole nähneet tätä asetusluonnosta joka vaikuttaa hyvin paljon siihen kuinka tämä laki jalkautetaan käytäntöön

jo karl marx sanoi aikoinaan että kapitalistinen talousjärjestelmä on paitsi pahinta myös parasta se kykenee tuottamaan aiheuttamiinsa monimutkaisiin ongelmiin ratkaisuja mutta vain seuraavaan rysäykseen asti

esimerkiksi vasemmistoliitolla on sellainen tilanne että lapissa puolueen suhteellinen kannatus on liki kolminkertainen helsingin vaalipiiriin verrattuna

mitenkä aiotte huolehtia tämän lain valmistelutyön aikana näiden oikeuksien turvaamisesta ja kuinka sitten vastaatte siihen kysymykseen mikä tuli jo lex nokian aikaan esille että kuka valvoo valvojaa

arvoisa puhemies

salaiset vangitsemiset henkilöluovutukset vankikuljetukset laittomat pidätykset kidutukset tahdonvastaiset katoamiset salaiset pidätyskeskukset ja vankilat ovat euroopan parlamentin päätöslauselman mukaan saattaneet perustua naton kanssa tehtyihin monenvälisiin ja kahdenkeskisiin sopimuksiin

onko tämä vasta alkusoittoa

edustaja yrttiaho vaan kaipasi tietoa ja asiallista keskustelua siitä mihin tällaiset pitkät ohjelmat ja sitoumukset johtavat ja kun olen lukenut näitä yhdysvaltain puolustushallinnon tiedotteita jotka liittyvät esimerkiksi tähän ohjuskauppaan niin kyllä sieltä voi vahvan poliittisen viestin lukea sen mukaan minkälaista kieltä näissä tiedotteissa käytetään suomen ja yhdysvaltain liittoutumisesta ja liittolaisuudesta

seurujärven aloite puuttuu tärkeään asiaan mutta tämän aloitteen sisältö olisi vaatinut vähän enemmän pohtimista

tällainen rankaisumenettely että nostetaan yksi ryhmä muiden ohi ei kerta kaikkiaan ole työmarkkinoitten kannalta millään lailla perusteltu

oma arvioni on että suorilla tuilla saavutettaisiin parempi tuotto ja osumatarkkuus kuin veronhuojennuksella

euroopan unionin valheelle rakennettu korttitalo huojuu ja euroalue taistelee eloonjäämisestään ja suomi on siinä kaikessa mukana

puolustusvoimain rakenneuudistus oli iso asia

kannattaa muistaa että kaikki solidium yhtiön alla olevat valtion omistukset ovat siellä täysin myyntivaltuuksin

perusteluosassa on ihan ylimalkaisia huomautuksia siihen liittyen mikä on sovitellun työttömyyskorvauksen menettely nykyisen lainsäädännön mukaan ja itse pykälämuutos puuttuu oikeastaan eri asiaan kuin mistä nyt on kyse

tosin suorilla tuillakin on tuki ja rahoittajakohtaisesti ollut se taipumus että valtaosa niistä kohdistuu suuriin yrityksiin ja joskus sellaisiin yrityksiin ja sellaisiin toimintoihin jotka eivät tukea tarvitsisikaan

maa toisensa perään syöksyy talouskurimukseen

lapin vaalipiirin nykyisen järjestelmän mukainen marginaali on aivan eri asia kuin puolueiden välisen kannatuksen mukainen marginaali koko maan äänissä

on tärkeä huomata että suomen valtiolla on tämänhetkisiä kokonaisvastuita sekä kriisinhallintamekanismeihin liittyviä tulevia vastuita

mitenkä sellainen palvelu voi olla syvällistä ja mitenkä se vastaa niiden ihmisten niiden työttömien palvelutarpeeseen jotka ovat kaikista hankalimmassa tilanteessa

korkeimmalla keikkuu kreikka sitten tulevat irlanti portugali ja espanja

hän lähettää päätöksessään terveisiä valtioneuvoston kanslialle valtionvarainministeriölle ja sosiaali ja terveysministeriölle että nämä ehdot eivät jo silloin tehdyssä valmistelussa ja meneillään olevassa valmistelussa ole täyttäneet hyvän hallinnon vaatimuksia eivätkä sitä että niin eduskunnassa kuin kunnissakin pitää olla käytössä riittävä määrä tosiasiallista tietoa ja riittävän ajoissa jotta voidaan tehdä perustellut päätökset

lahtela sanoi aivan oikein etteihän sinällään vapaaehtoispalokunnan toimintaan osallistuminen evää mitään työttömyysturvaa

arvoisa puhemies

ja mikä huomionarvoista koko ajan näin on ollut jo pidemmän aikaa työtöntä kohti laskettuna työllisyysmäärärahojen kokonaistaso laskee ei suinkaan nouse

nämä kaksi asiaa tulee erottaa mutta suomen asemaa arvioitaessa ne kumpikin tulee totta kai ottaa huomioon

tämä asia viivytettiin aivan tarkoituksella siihen asti että saatiin tämä kiusallinen välikysymyskeskustelu alta pois

kannattaa muistaa että euroopan parlamentti vaatii että kaikissa naton sopimuksissa ja na ton ja eun välisissä sopimuksissa sekä muissa transatlanttisissa toimissa kunnioitetaan perusoikeuksia

arhinmäki on se että nostetaan kannatus helsingissä ja miksei uudellamaallakin sinne hyvälle lappilaiselle tasolle

jos henkilön titteli vaihtuu mutta käytännön työ ei niin onko se työ tuen piirissä ja onko tuessa niin sanottua kuollutta painoa eli kuinka paljon tukea ohjautuu niille yrityksille joiden käyttäytymiseen ohjaus ei vaikuta tai vaikuttaa vähän

siinä tapauksessa kansalainen hakee hyvitystä valtiolta koska hänen sairauspäivärahaa koskevan valituksensa käsittely oli kestänyt kaiken kaikkiaan liki neljä vuotta ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassakin jo kolme vuotta mikä on ollut yli kaksi kertaa pidempi kuin tavanomainen käsittelyaika

edustaja yrttiaho ja minä olemme viime syksystä asti kysyneet lukuisissa täysistunnoissa puolustusministeriltä missä tässä ohjushankinnassa mennään ja onko rahoitus kasassa ja vasta viimeisessä hädässä hän suostui tulemaan julkisuuteen

teidän ministeriaikananne on tehty huomattavan kalliita asehankintoja

hallituksen esitykseen olisi pitänyt sisällyttää lauseke ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja valtioitten oikeudellisista velvoitteista ihmisoikeusloukkausten tutkimisessa ja niihin liittyvissä oikeustoimissa aivan kuten edustaja yrttiaho on puolustusvaliokunnassa tekemässään erittäin hyvin perustellussa vastalauseessa esittänyt

arvoisa puhemies

sama asetelma voi toistua muissakin puolueissa suurten ja pienempien vaalipiirien välillä silloin kun alueellinen kannatus poikkeaa paljon keskimääräisestä

edustaja salolainen viittasi tuossa puheessaan siihen että hän on ollut mukana käsittelemässä näitä rajaesteitä kauan ehkäpä toivottoman kauankin siihen nähden kuinka vähän on tapahtunut

ennustan että tämän tuen vaikutusta on äärimmäisen vaikea jatkossa arvioida

tässäkään asiassa ei ole kyse ihan mistä tahansa vaan siitä että suomalaiset hornetit varustetaan ohjuksilla ilmasta maahan iskukyvyllä

kaiken kaikkiaan tätä aloitetta olisi voinut laventaa niin että olisi otettu mukaan vanhan työttömyysturvalainsäädännön mukainen suoja osuus työttömyysturvaan

kyse on perustuslain mukaisesta perustoimeentulosta jossa asian käsittelyn joutuisuudella on aivan erityinen merkitys

ilman uusia tasapainottavia toimia riskinä on että valtiontalous pysyy lähivuodet alijäämäisenä velka kasvaa ja samalla velanhoitokustannukset

muun muassa asiantuntijana kuultu professori niskakangas omassa lausunnossaan toteaa että ei ole aivan helppo saada selville onko tutkimustoiminta todellisuudessa lisääntynyt vähennyksen ansiosta

tosin tämä laskentatapa voi vaikuttaa myös toisella tapaa

vasemmisto tuomitsee kaikki terroriteot ja ranskaa on autettava kaikin lain sallimin keinoin

se on askel naton suuntaan ja se on viesti yhdysvalloille ja natolle siitä että suomi on nato yhteensopiva ja voi lähteä mukaan yhteisiin ilmaoperaatioihin yhteisiin ilmaiskuihin

esimerkiksi viime vaaleissa tätä järjestelmää käyttäen vihreitten vahva kannatus joissakin muilla alueilla olisi tuonut heille myös paikan pohjois karjalassa

hän on tehnyt myös lausumaesityksen jonka muoto voi vielä muuttua mutta sisältö tulee olemaan yhdenmukainen jo tehdyn esityksen kanssa

kuitenkin tässä toimintakertomuksessa viitataan siihen ja nimenomaan rajaestefoorumin puheenjohtaja ole norrbackin suulla että nyt olisi aika lähettää hallinnolle paljon selkeämpi poliittinen signaali joka johtaisi konkreettiseen työhön rajaesteitten poistamiseksi

apulaisoikeuskansleri on yhdenmukaisuustavoitteeseen eurooppalaisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin ja oikeuskanslereista annettuun lakiin perustuen esittänyt hyvityksen maksamista

onko näissä hankinnoissa joita on tehty paljon muitakin tai esimerkiksi islannin ilmatilavalvontaan osallistumisessa taustamuistiossa käytetty samaa perustelua

ilmeisesti unionin talousviisaat ovat tehneet ratkaisun että kaikin voimin tulipalon eteneminen yritetään pysäyttää portugaliin mutta jos se ei onnistu liekit hyppäävät sen viimeisenkin palokanavan yli

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä avunantolausekkeessahan on kyse kahdenvälisestä neuvottelusta ei mistään automaatista niin kuin ministeri soini aivan oikein totesi

viimeisten paikkojen jako ratkaisee uudessakin järjestelmässä paljon

edustaja kiljunen kävi läpi tuossa kelan isoa kuvaa rahaa mistä sitä tulee mihin sitä käytetään ja myöskin sivusi sitä keitä kelan asiakkaina on

edustaja zyskowicz juristina kävi perin pohjin omia näkökulmiaan läpi tästä hallituksen esityksestä mutta kysyisin hänen mielipidettään siitä että kotietsintöjä tehdään perusteettomasti tai osittain perusteettomasti

huippuluokan tutkimusta on tehty myös pienissä yksiköissä esimerkiksi metlan sallan ja kolarin toimipisteissä jotka nyt ajetaan alas

arvoisa puhemies

kun tuo raja tarkistettaisiin ja otettaisiin uudelleen käyttöön se tekisi sen että myöskin pienet tulot ilmoitettaisiin niin kuin ne kuuluu ilmoittaa verottajalle

eduskunnan informointi on aina erityisen tärkeää ja siitähän on saatu kyllä muistutuksia tämänkin vuoden puolella että kaikki ei ole mennyt ihan kohdilleen

toteaa että on ollut useampia vastaavia tapauksia joissa käsittelyaika on ollut hyvin pitkä ja muutoksenhakijoiden yhdenvertainen kohtelu edellytti että hyvitystä ei makseta

arvoisa puhemies

kysyin hallitukselta joulukuussa irlannin talouspaketin käsittelyn yhteydessä miksi teille maakohtainen velkajärjestely on se viimeinen vaihtoehto

onko mahdollista että suomi on aktiivinen että selvitetään kuinka isis ja al qaidajärjestöt ovat saaneet alkunsa kuka niitä on tukenut aseistanut ja rahoittanut ja voidaanko selvittää kuka ostaa esimerkiksi isiksen varastaman öljyn

onhan siinä aikamoinen ristiriita jos terrorismiin kouluttaminen on rangaistavaa mutta se että on mukana oppilaana tai mikä hän sitten onkaan siinä koulutuksessa ei ole rangaistavaa

itse luin ajatuksen kanssa annetun mietinnön ja siitä annetut kaksi lausuntoa ja minusta siinä kohtaa olisi kyllä ollut paikka laittaa selviä viestejä hallinnolle ihan konkreettisista asioista kuinka ne saataisiin paremmalle tolalle

vuosi sitten me painotimme että hallitusohjelmaa pitää lukea niin että sen yhteydessä huomioidaan myös tulevat veronkorotukset ja pakkosäästöt

miten on ministeri koskinen oletteko huolestunut siitä että valtion tuottavuusohjelman vaikutus tutkimuksen alueellisuuteen ja monipuolisuuteen vaarantaa yleisemminkin metsäsektorin tutkimuksen suomessa

ja on aivan totta että kelan asiakkaina on paljon sellaisia henkilöitä jotka eivät itse pysty valvomaan omien oikeuksiensa toteutumista

arvoisa puhemies

sitä kautta tämä järjestelmä olisi huomattavasti joustavampi ja myöskin toimivampi ja silloin muutkin kuin vapaaehtoistoiminnasta maksettavat korvaukset olisivat samalla viivalla

vihreiden pääideologi entinen ministeri osmo soininvaara on helsingin sanomissa todennut että aluepolitiikka estää rautateitten kehittämisen ja hän on ottanut esimerkiksi rovaniemikemijärvi radan sähköistämisen

tarkoittaako tämä että viranomainen vapautuu vastuusta silloin jos se mahdollisimman suurta joukkoa kohtelee väärin ja loukkaa heidän oikeuksiaan ja tekee sen pitkäkestoisesti

lapissa ja pohjoisilla alueilla laajemminkin on voimakkaita kasvualoja matkailu kulttuuri ja juuri kaivosala ja kaiken kattavana teemana erityisesti kansainvälisyys